tämäntyyppiset uudistukset ovat välttämättömiä ja hallitus on päättänyt myöskin asumistuen suojaosasta joka valitettavasti tulee voimaan vasta vuoden kuluttua ensi syksynä

vm pitkään vastusti näitä tämäntyyppisiä työn ja sosiaaliturvan yhteensovituksen keinoja joita me vihreät olemme pitkään ajaneet mutta nyt tosiaan on todistettu että nämä ovat tehokkaita keinoja

pitää selvittää voitaisiinko esimerkiksi vanhempien alhainen koulutustaso ottaa korotetun valtionosuuden kriteeriksi kuten asiantuntijat opetusministeriön tilaamassa selvityksessä ihan äskettäin esittivät

tosiasiassa hallitus itse on keväästä lähtien hokenut että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin leikata kaikkein köyhimmiltä ja kurjistaa palveluita

keskustapuolue täällä sanoi kannattavansa hallituksen esitystä mutta toivoneensa hallitukselta täsmällisempää aikataulua siitä millä aikataululla liikaa kerätyt maksut maksetaan takaisin yrittäjille

kansalaisten oikeustajua rikkovat paitsi yritysjohdon kohtuuttomat palkkiot ja erilaiset etuudet ja bonukset myös se että voittoa tekevät kansainvälisillä markkinoilla toimivat pörssiyritykset harrastavat veropakoa ja tilittävät voittonsa sinne missä veroa ei tarvitse niin paljon maksaa

sain perussuomalaisten ryhmäpuheesta sen käsityksen että perussuomalaiset kannattavat veroparatiisien kitkemistä

nythän on niin että nimenomaan kehitysmaille satojen miljardien karkaaminen veroparatiiseihin on suuri ongelma ja tosiasia on se että varoja valuu kehitysmaista enemmän ulos kuin mitä ne kehitysapuna saavat

meillä vihreillä on ollut oma vaihtoehtomme

tämä on minusta ihan kohtuullinen vaatimus

voitte lukea sen meidän nettisivuiltamme ja olemme tuoneet sitä joka päivä esille näissä keskusteluissa

itse asiassa myös sosiaali ja terveysvaliokunta oli sitä mieltä että ratkaisun on löydyttävä mahdollisimman pian ja tätähän taisi myös yksimielinen talousvaliokuntakin perätä

yhteiskuntavastuunsa tunteva yhtiö ei tietenkään toimi näin eikä valtion pidä olla herra hiirulainen myöskään näissä yhteiskuntavastuuasioissa

eli kehitysmaat siis tukevat lopulta rikkaita maita eikä toisinpäin

seksuaalivähemmistöjen eteen tehty työ ei ole valmista tämän jälkeen jos olemme valmiita niin kuin toivon hyväksymään tasa arvoisen avioliittolain mutta se olisi hyvin tärkeä askel kohti yhdenvertaista suomea jossa seksuaalinen suuntautuminen ei määrittelisi ihmisen asemaa laissa

olennaista tässä hallituksen esityksessä on seikka jota talousvaliokunta yksimielisessä ja minunkin mielestäni terävässä ja asiaa aika hyvin valaisevassa lausunnossaan alleviivasi

erikoista on kuitenkin se että kansalaisjärjestö finnwatch teki äskettäin kyselyn eri eduskuntapuolueille siitä minkälaisia keinoja veroparatiisien kitkemiseksi nämä puolueet jotka ovat mukana vaaleissa kannattavat ja tämän kyselyn perusteella perussuomalaiset vastustavat lähes kaikkia verovälttelymme hillitsemistä edesauttavia mekanismeja

siksi pidän erittäin hyvänä sitä että valtion omistamien yhtiöiden verojalanjälkeen on alettu vihdoin tällä eduskuntakaudella kiinnittää huomiota ja verotus tulisi mielestäni ottaa osaksi omistajaohjauksen ja yritysten välistä yritysvastuukeskustelua

mutta tässä nyt käsillä olevassa esityksessä ehkä kaikkein pahin ongelma sisältyy vielä tähän esitykseen että ihmiset pakotettaisiin sairaana töihin

talousvaliokunta oli nimittäin yksimielinen siitä että työkyvyttömyyseläkkeistä liikaa perityn tasoitusmaksun palauttamiseksi maksajille ja ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille täytyy löytyä oikeudenmukainen ratkaisu mahdollisimman pian

voisin luetella tässä pitkän listan niitä konkreettisia keinoja joita perussuomalaiset eivät hyväksy veroparatiisien kitkemiseksi ei kehitysmaissa eikä eu maissa eikä myöskään suomessa

millaisena pitäisitte sitä ajatusta että omistajayritykset raportoisivat säännöllisesti myös eduskunnalle siitä millaista verosuunnittelua ne harrastavat ja kertoisivat avoimesti veroistaan ja mahdollisimman kattavasti siitä mitä veroa on maksettu ja minne

ihmettelen hieman tätä oinosen ristiriitaa että nyt haluatte sitten kehitysyhteistyön määrärahat pistää kiinni kun ette todellisia roistoja halua kuriin

nimenomaan helposti saatavilla olevat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ehkäisevät ongelmien kärjistymistä esimerkiksi väkivallanteoiksi

sekä talousvaliokunta että sosiaali ja terveysvaliokunta jossa itse istun ovat pitäneet tärkeänä että työkyvyttömyyseläkkeistä liikaa perityn tasoitusmaksun palauttamiseksi maksajille löytyy oikeudenmukainen ratkaisu ja tosiaankin mahdollisimman pian

eläkejärjestelmän luottamuksen säilyttämiseksi on tärkeää pitää kiinni liikaa perittyjen maksujen palauttamisesta yrityksille ennen kaikkea siis pienille ja keskisuurille yrityksille joita liikaa maksaminen kaikkein eniten kirpaisee mistä hallitus on luvannut huolehtia ja mitä itsekin pidän erittäin tärkeänä

parhaita päätöksiä tässä rakennepaketissa ilman muuta ovat nämä keinot työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseksi sillä ne yhtä aikaa vähentävät köyhyyttä parantavat työttömyysastetta ja ihmisten elämänlaatua

mutta haluan kiittää keskustan ryhmäpuheenvuoroa näistä konkreettisista ehdotuksista ja toivoisin että emme hallituspuolueista niitä heti ampuisi alas

toivon että syksyn budjetti sisältää parannuksia myös näihin epäkohtiin sillä uskon että yhteiskuntatakuun toteuttaminen osoittaa miten paljon edullisemmaksi varhaiset palvelut ja riittävä tuki tulevat kuin niiden laiminlyöminen

itse olen sitä mieltä että ilman muuta täytyy pohtia erilaisia keinoja purkaa terveydenhuollon tuhlaavia rakenteita

olin erittäin ilahtunut esimerkiksi tästä edustaja sipilän esiin ottamasta ongelmasta joka koskee sitä että lääkärit työskentelevät yhtä aikaa sekä julkisella sektorilla että yksityisellä puolella

minusta juuri tämmöiset ehdotukset tai avaukset ovat sellaisia joista meidän yhdessä täytyy käydä keskustelua ja pohtia miten niihin voidaan tarttua ja miten voidaan tuottaa säästöjä yhteiskunnassa

perussuomalaiset ehdottivat viime viikolla että kuntien talous saadaan kuntoon sillä tavalla että leikataan kuntien työntekijöiden lomarahoja ja oikeuksia leikataan monilapsisten perheiden lapsilisää lopetetaan koululaisten välipalat suhteutetaan kansalaisten äänioikeus varallisuuteen tai saatuihin tuloihin ja vähennetään köyhien tulonsiirtoja koska ne tulevat perussuomalaisten ajatuspajan elikkä suomen perustan jonka puheenjohtaja reijo tossavainen istuu tuossa vieressäni mukaan liian kalliiksi

nyt esimerkiksi vaikeavammaisilta pyydetään parin vuoden välein todistus siitä että he ovat edelleen vaikeavammaisia jotta he voivat saada kuntoutusrahansa missä ei ole todellakaan tolkun häivää

kysyn onko tämä nyt sitten sitä politiikkaa jolla voitetaan kansalaisten varsinkaan heikompiosaisten kansalaisten luottamus

arvoisa puhemies

oli erinomaista kuulla opetusministeriltä se että tuottavuusohjelma ei tule enää koskemaan yliopistoja missään muodossa ja erityisen ilahduttavaa oli kuulla se että myöskään tähän yliopistoindeksiin ei tulla kohdistamaan tuottavuusleikkuria koska sehän on se asia jota yliopistolaiset ovat kovasti pohtineet viime aikoina

samoin oli ilahduttavaa kuulla opetusministerin vastauksesta se että opetusministeriön ohjausote suhteessa yliopistoihin tulee jatkossa olemaan aikaisempaa kevyempää ja että tavoitteesta sovitaan harvemmin kuin aikaisemmin

se on erittäin ilahduttava uudistus

kysyisin arvoisalta opetusministeriltä kun kerroitte että laadulliset kriteerit tulevat jatkossa painottumaan aikaisempaa enemmän millä tavalla tästä tullaan sopimaan yhdessä yliopistojen kanssa

hän vastatessaan minulle vetosi siihen ettei tiedä mikä olisi lainsäädäntöpohja tai moraalinen pohja sille että suomi voisi antaa yritysten verojärjestelyjä koskevaa tietoa europarlamentin valiokunnalle ja epäili että tämä olisi salassa pidettävää tietoa

kyse on kuitenkin kansallisen verolainsäädännön muutoksien vaikutuksesta muiden eu maiden veropohjaan ja tämän takia eu neuvoston verotyöryhmä keskustelee veroasioihin liittyvistä asioista eli kyse ei ole yksittäisistä veropäätöksistä ainoastaan lainsäädännöstä

panin ikäväkseni merkille että pääministeri stubb poistui paikalta vastaamatta vihreiden suoraan esittämään kysymykseen siitä onko hallitus ja erityisesti pääministeripuolue kokoomus sitoutunut sote uudistukseen

arvoisa puhemies

koska yritysverolainsäädännön muutokset vaikuttavat muihin eu maihin on eulla ja eu parlamentilla syytä keskustella näistä asioista

nythän me olemme kuulleet toistuvasti että kokoomuslaiset ovat siihen sitoutuneita mutta toisaalta he myös joka viikko asettavat uusia ehtoja sille miten kokoomus olisi sitoutunut

te lopetatte nuorisotakuun te leikkaatte kaikkein eniten koulutuksesta te leikkaatte varhaiskasvatuksesta päivähoidosta

tämä on hyvin harmillista sillä sote uudistus on rakenteellinen uudistus joka nimenomaan auttaisi kaikkein heikoimpia sairaimpia köyhimpiä suomalaisia ja samalla auttaisi meitä selviämään näistä rakenteellisista ongelmista jotka meillä ovat edessämme

kuinka monta ilman opiskelupaikkaa olevaa nuorta tarvitaan jotta hallitus ymmärtää että lasten ja nuorten tulevaisuudelta ei kannata leikata

arvoisa puhemies

tämä sosiaali ja terveydenhuoltouudistus on erittäin tarpeellinen juuri sen vuoksi että nykytilanne johtaa meillä yhä eriarvoisempaan terveydenhuoltoon

olen harmissani myös siitä että kokoomukselta hirveän vähän tulee ehdotuksia siitä miten saadaan oikeita työpaikkoja

kyse ei ole välttämättömyydestä eikä pakosta vaikka te toisin väitätte

koko ajan yksityistetään palveluita yhä enemmän kun meillä on liian pienet kunnat liian köyhät kunnat jotka eivät pysty vastaamaan riittävän hyvistä terveydenhuoltopalveluista

sen sijaan meidän pitäisi madaltaa yrittämisen kynnystä

juuri sen vuoksi asia on niin että tarvitaan riittävän laajoja kokonaisuuksia jotka pystyvät kantamaan vastuuta ja hoitamaan palvelut kansalaisille tasavertaisella tavalla

ottaa käyttöön perustulo

mitä mieltä te olette

eräs metropolipolitiikan tärkeimpiä tehtäviä on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä asukkaiden sosioekonomisen taustan mukaan

sen vuoksi me vihreät olemme olleet hyvin huolestuneita siitä että tämä kuntarakenneuudistus uhkaa romuttaa koko tarpeellisen sote uudistuksen joka on kuitenkin koko tämän asian pihvi

köyhyystutkijat kritisoivat päivähoidon ja perusopetuksen rajuja leikkauksia siitä että ne ajavat suomen takaisin luokkayhteiskunnaksi jossa kouluttamattomuus ja köyhyys jälleen periytyvät

ja kuten ministeri tölli totesi suomessa on tähän saakka tehty hyvää metropolipolitiikkaa siinä mielessä että on onnistuttu ehkäisemään asuinalueiden eriytymistä

koulutuksen asiantuntijat muistuttavat että koulutuksesta säästämisellä on pitkäaikaisia vaikutuksia

suurkaupungeissa voidaan juuri niin hyvin kuin voidaan niiden lähiöissä tai esikaupunkialueilla

kysynkin arvoisalta ministeriltä

jos tässä harjoituksessa nyt sitten päädytään liian pieniin alueisiin liian pieniin väestöpohjiin niin miten toteutetaan perus ja erikoissairaanhoidon integraatio koska se on se välttämättömyys jota ilman ei pystytä vähentämään eriarvoisuutta ei pystytä parantamaan terveydenhuollon laatua

nyt kuitenkin valtiovarainministeriö on esittänyt että asumistukea saavat ohjattaisiin asumaan kuntien ja yleishyödyllisten vuokra asuntoyhtiöiden omistamiin asuntoihin

ajatus on pöyristyttävän huono ja täysin päinvastainen maassa tähän saakka toteutetulle onnistuneelle sosiaalisen sekoittamisen politiikalle

jos tämä esitys menee läpi niin on aivan hyödytöntä yrittää millään muullakaan politiikan alueella ehkäistä asuinalueiden eriytymistä esimerkiksi helsingissä

sen jälkeen kun valtioneuvosto antaa myönteisen ydinvoimaluvan niin käytännössä markkinoille tulee viesti siitä että erittäin merkittävä ydinvoimalaitos on tulossa markkinoille joka käytännössä blokkaa monia muita sähköntuottajia tekemästä omia investointeja sekä muita ydinvoima aloilla toimivia mutta esimerkiksi myös uusiutuvan energian puolella toimivia

ministeri vapaavuori toisin sanoen totesi aivan itse että panostus ydinvoimaan käytännössä estää eli blokkaa häntä siteeratakseni investoinnit uusiutuvaan energiaan

tämä on erittäin sääli koska kuten tiedämme suomessa työllisyystilanne on erittäin huono ja uusiutuvan energian työllistämispotentiaali on merkittävän paljon suurempi kuin ydinvoiman joka työllistää vain rakennusaikana erittäin pienellä alueella ja pääosin muita kuin suomalaisia työntekijöitä

he siis verovaroillaan jäävät rahoittamaan sitä opiskelua jonka olemme heille kustantaneet

tähän ei tarvita kansantaloustieteen tutkintoa että voidaan laskea että tänne töihin jäävä opiskelija on muutamassa vuodessa maksanut oman koulutuksensa ja monen muunkin opiskelijan koulutuksen

emmekö me muka suomessa arvosta peruskoulua joka on meillä maksuton

se on meidän tasa arvoisen hyvinvointiyhteiskuntamme kivijalka että meillä on maksuton peruskoulu

on suorastaan huijausta levittää sellaista tietoa tai antaa ymmärtää että muualla maailmassa koulutuksen maksullisuus jotenkin olisi yhteydessä siihen miten laadukkaasta koulutuksesta on kyse

yliopistojen ja koulutuksen kentällä on oltu hyvin pettyneitä istuvan hallituksen ja opetusministerin koulutuspolitiikkaan ja en sitä ollenkaan ihmettele

lappu keinahtynyt valitusvirttä ja mitä olisimme

yrittää pitää tulevan on erittäin huonolaatuinen koulutus verrattuna siihen minkälainen koulutus meillä on suomessa

sanoitte muun muassa että leikkaukset koulutusjärjestelmäämme voisivat olla uhka jos tavoitteena olisi säilyttää vanhaa

miten luulette että tämä viesti otetaan vastaan suomalaisissa yliopistoissa jotka pärjäävät erittäin hyvin kansainvälisessä vertailussa tai siinä maailman parhaassa peruskoulussa

sanoitte myös että te voisitte tehdä suurta tuhoa koulutuksen kentällä jos käyttäisitte juustohöylää mutta te ette niin tee koska te menette aina uudistukset ja pedagogiikka edellä

arvoisa puhemies

olisi joskus kiinnostavaa kuulla että perussuomalaiset ja vaikkapa edustaja zyskowicz täällä yhä uudestaan pyytäisivät puheenvuoron puolustaakseen jotakin uutta ihmisoikeutta

tiedoksenne että yliopistoilla on ihmetelty suuresti sitä että teillä ei tunnu olevan minkäänlaista tietoista koulutuspolitiikkaa siinä miten te kohtelette yliopistoja

tällä keskustelulla on taipumus mennä aina siihen että keskustellaan poppamiesten padoista ja niin edelleen erilaisista asioista vailla yhtään uutta argumenttia tai tutkimusta näiden pöyristyttävien väitteiden tueksi

arvoisa rouva puhemies

hallituksen talouslinjaukset saivat sapiskaa talouspolitiikan arviointineuvostolta muun muassa siinä että hallitus ei riittävästi käytä hyväksi verotuksen palettia hakiessaan tasapainoa valtion budjettiin

minusta olisi hienoa jos joskus voisitte tuoda tänne tutkimustuloksen jolla pystytte osoittamaan että kehitysyhteistyö ei tosiasiassa edistä ihmisoikeuksia

toisaalta kritisoitiin hallitusta myös siitä että hallitus ei arvioi millään tavalla päätöstensä vaikutuksia eri väestöryhmiin ja hallitus muun muassa jättää arvioimatta sen miten tuloerot kasvavat hallituksen päätösten seurauksena

kaikki kansainväliset tutkimukset riippumattomat tutkimukset osoittavat että kehitysyhteistyöllä on merkittävästi edistetty ihmisoikeuksia kehitysmaissa vähennetty absoluuttista köyhyyttä edistetty lukutaitoa ja niin edelleen

kuuntelin hyvin huolestuneena pääministerin puheenvuoroa kun sanoitte että nyt hallituksen tarkoituksena on tänä keväänä väljentää määräaikaisuuden ehtoja

sinänsä määräaikaisuuden ehtojen väljentämisestä voidaan keskustella mutta tämäkin olisi tehtävä tasapainoisella tavalla jottei pahenneta jälleen nuorten naisten mahdollisuutta

arvoisa puhemies

no jos ei ole niin miksi te sitten olette valmiita valitsemaan venäläisen ydinvoimalan suomen maaperälle vaihtoehdon jossa ei työllisyyden tai turvallisuuden näkökulmasta ole mitään järkeä

arvoisa puhemies

pääministeri stubb totesi että suomen tulisi ottaa ydinvoiman riskianalyysissa huolellisesti huomioon se miten energiaa voidaan tulevaisuudessa käyttää painostuskeinona

siellä oli kymmenkunta lastensuojelun työntekijää ja heidän esimiehensä sosiaalivirastosta ja luultavasti tapasin myös ne sosiaalityöntekijät jotka olivat sitten olleet myös eerikan perheen kanssa tekemisissä

jäljelle jää enää kysymys miten suomi käytännössä estää sen ettei venäjä käytä ydinvoimaa painostuskeinona

venäläiseen teknologiaan ja omistukseen nojaava rosatom on tunnetusti venäjän valtionjohdon alla toimiva yhtiö jonka intressit eivät ole puhtaan kaupallisia

tästä tapaamisesta jäi mieleen montakin asiaa mitä tulee lastensuojelun resursseihin helsingissä esimerkiksi se että kuulin tai nämä työntekijät itse asiassa kertoivat että aina ei voida osoittaa sijoitusperhettä lapselle vaikka tiedetään että lapsen tilanne on kriittinen että on olemassa pula näistä tukiperheistä joita voitaisiin akuutissa tilanteessa käyttää

vihreillä on esittää fennovoimalle kotimainen turvallinen työllistävä ratkaisu ja vaihtoehto jossa fennovoiman kaltaisia riskejä ei olisi ja tämä tiedoksi myös edustaja lindströmille

kyky itsekritiikkiin on politiikassa tärkeää ja kiitän pääministeriä siitä että totesitte ettei kansallisen tason epäonnistuneista päätöksistä voi syyttää euta

tämä rahoitusleikkaus olisi kyllä tosiasiassa koulutukseen pelkkä juustohöyläleikkaus ja siksi pidän kummallisena sitä miksi kokoomus sitä edelleen puolustaa ja miksei pääministeri stubb ole sitä suostunut vetämään pois

eun syyttäminen ei auta silloin jos kansalaisilla on tunne etteivät he saakaan sellaista politiikkaa kuin vaaleissa poliitikot ovat luvanneet

jos näillä leikkauksilla ei edes ole mitään tekemistä jo kaatuneen järjestämislain kanssa niin miksi ihmeessä siitä on pakko pitää kiinni

helsingissä on lisätty lapsiperheiden kotipalvelua mutta nämä työntekijät toivat esille sen että kun helsingissä käytetään samalla myös palveluseteleitä joita annetaan perheille kotipalvelun ostamiseksi niin on havaittu että näiden palveluseteleiden käyttö lisää alueellista eriarvoisuutta koska on selvästi havaittavissa että varakkaimmissa perheissä ostetaan kotipalvelua kun taas sitten juuri niissä perheissä joissa olisi aivan erityistä tarvetta sille kotipalvelulle kaikkein köyhimmillä alueilla kotipalvelua ei juurikaan osteta näiden palveluseteleiden avulla

kaikissa eu jäsenmaissa on tarpeellista käynnistää avoin pohdinta siitä minkälainen on eun tulevaisuus ja talous ja turvallisuus ovat tässä keskustelussa varmasti tärkeitä puheenaiheita